sitten myös tämä työrauha ennustettavuus vakaus suotuisa ostovoiman kehitys nämä kaikki tukevat sitä tavoitetta

minä olen henkilökohtaisesti vastannut ja informoinut muun muassa suurta valiokuntaa aina kun sieltä on kysymyksiä tullut

minä en usko että tässä salissa on kovin montaa muuta kansanedustajaa kuin ed

jos työ ei ole perusarvo niin sitten ei tietysti kannata tehdä mitään mutta jos uskoo työhön niin silloin pitää olla valmis tekemään toimenpiteitä että sitä työtä saadaan lisää

arvoisa puhemies

puhemies

näitä pitää nyt katsoa kokonaisuutena eli kehysriihen jälkeen tiedetään enemmän

euroryhmässä ja euromaitten hallitusten joukossa suomella on tiukka maine joka tulee siitä että me emme halunneet lähteä leväperäiseen luototukseen alkuvuodesta vaikka siihen paineita oli

mehän viime keväänä teimme sen ratkaisun että lähdimme jälleen kerran tavoittelemaan tätä velkasuhteen taittamista

rajamäki joka on sitä mieltä että tämän salin kansanedustajista merkittävä osa tukee rikollisuutta

ainoa poikkeus tietysti menneeseen on se minkä tuossa jo aikaisemmin totesin eli tällä kertaa meillä ei ole semmoista mahdollisuutta että etsisimme mittavia elvytyspaketteja

vaikka sote ratkaisussa on tietysti paljon neuvoteltavaa vielä se on kuitenkin ratkaisu oikeaan suuntaan se vie suomea eteenpäin

aivan yhtä lailla euroopan keskuspankki euroopan komissio kansainvälinen valuuttarahasto yhtä hallitusta lukuun ottamatta kaikki euromaat osallistuivat jakoivat saman huolen ja saman arvion tilanteesta

julkinen sektori ei varmastikaan maksa niin korkeita palkkoja kuin yksityinen joten meidän pitää kilpailla työn laadulla ja sillä että työntekijät aidosti kokevat saavansa toteuttaa itseään järkevissä työolosuhteissa eikä niin että julkinen sektori on nimenomaan se työnantaja joka vain osaamattomana pienentää henkilöstöä mutta työolosuhteet eivät parane

eli tämä aika vaatii sitä että meidän pitää löytää myös uusia keinoja semmoisia keinoja joihin aiemmin emme ole olleet valmiita jotta suomea voidaan uudistaa

päivänselvää on se että huonoina aikoina säästämisaste lisääntyy mutta päivänselvää on myös se että jos emme olisi nostaneet ostovoimaa eläkkeensaajien ja palkansaajien kohdalla niin kuin olemme nyt tehneet niin säästämisaste olisi myös siinä tapauksessa lisääntynyt ehkä jopa enemmän

minä haluan uskoa että suomi voi olla ympäristötietoisin kasvavan kaivosteollisuuden maa jossa myös matkailu pystyy kehittymään

arvoisa puhemies

nyt kun pääesikunta on tehnyt hallituksen ja presidentin ja utvan linjausten mukaan omat selvitystyöt nyt arvioidaan niitä selvityksiä ja sen jälkeen sitten tehdään lopulliset päätökset tai itse asiassa puolustusministeri tekee kesään mennessä lopulliset päätökset asioista

minusta se on lähtökohtaisesti arvokas ratkaisu siinä mielessä että niin paljon kuin joko todellisesti tai sitten teatterin vuoksi ollaankin monista asioista ihan eri mieltä niin suomalaiset päättäjät osaavat kuitenkin sopia keskenään isoista asioista

reilun hyvinvointiyhteiskunnan kannalta markkinatalouden toimivuuden kannalta yrittäjyyden perusperiaatteiden kannalta yhdet ja samat säännöt on elämän tärkein periaate

nyt meillä ei siihen samalla tavalla ole varaa kun velkaantumiskehitys on kiivasta mutta siihen jokainen suomalainen ja myös yritys voi luottaa että me emme päästä tätä maata ylivelkaantumaan

kun sitä velkasuhteen katkaisua tavoitellaan edelleen se todennäköisesti tarkoittaa mittavia lisäsopeutustoimia

nyt terästettävät eun taloussäännöt sekä luotonantojen vastuun varaan rakentuva kriisinhallintamekanismi vahvistavat terveitä taloudenhoidon periaatteita

sdp myös viittaa vastalauseessaan että saksan pankit olisivat osallistuneet kreikan lainapakettiin sen rahoitukseen tai jollakin muulla tavalla jollakin erittäin poikkeuksellisella menettelyllä

arvoisa puhemies

me vaadimme imfn mukanaoloa

olen ihan tismalleen samaa mieltä ed

mitä tulee sitten tutkimukseen ja kehitykseen niin tutkimus ja kehityspanoksia tai ylipäänsä kasvuyrittäjyysinsentiivejä osana raamisopimusratkaisua etsitään ensi kevääseen mennessä

meidän näkemyksemme mukaan on hyvä että niillä joilla työpaikka säilyy ostovoima kasvaa ja myös eläkkeensaajilla ostovoima kasvaa koska he saavat käyttää sitä vaikkapa suomalaisten tekemiin palveluihin ja työllisyys pysyy sitä kautta paremmalla tasolla kuin mitä se ilman näitä toimenpiteitä olisi

ihan kaikesta

viime euroryhmän kokouksessa totesin että euroalueen taloussolidaarisuus on sitä että kun jokainen hoitaa omat asiansa niin ettei aiheuta toisille ongelmia niin siinä on eurooppalaista talouspolitiikan solidaarisuutta

valtionhallinnossa me levitämme niitä hyvin aktiivisesti tällä hetkellä mutta meidän pitää pystyä myös etsimään parhaita käytäntöjä kunnista koska meillä on erittäin upeita kuntia jo tällä hetkellä missä vaikkapa terveydenhuolto on järjestetty niin että työntekijät kokevat sen mielekkääksi työympäristöksi ja sitten toisaalta on semmoisia missä johtamisessa on tosi vakavia puutteita

toisaalta emme halunneet että euroopan komissio ottaisi lainaa ja maksaisi koska se nyt olisi vihonviimeinen keino

taloushistoria ilmeisesti osoittaa sen että koskaan osakekurssit eivät ole erehtyneet mutta nyt en ole tällä kertaa varma koska niin kuin te totesitte koskaan ei ole ollut tämmöistä globaalia kriisiä koskaan ei ole globaalisti näin paljon pumpattu elvytystä

ja jos meillä on ongelmia meillä on kahdet eri säännöt se on rikollista se on tuomittavaa ja sen estämiseksi pitää kirkkoa ja sen jäsenestä viisi tehdä kaikki mahdollinen

arhinmäki kysyi sen kysymyksen lopussa josta täällä on aikaisemminkin keskusteltu eli normaalia palkkatuloa käännetään pääomatuloksi tai osinkotuloksi siihen me etsimme koko ajan ratkaisua

luovutaan jokainen perinteisistä totutuista totuuksista ja etsitään sitten suuria rakenteellisia uudistuksia yhdessä

arvoisat kansanedustajat minulla on tässä saksan pankkien tekemä sopimus

me todella kävimme tänään hallituksen ja presidentin kanssa utva kokouksessa läpi tämän uudenmaan prikaatin eli dragsvikin tilanteen niin että kaikki pystyivät kysymään jos kysymyksiä oli puolustusvoimain komentajalta ja puolustusministeriön edustajilta kaikki kysymykset

kolmas esimerkki on maltillinen palkkaratkaisu jota hallitus oli tukemassa jotta suomen kilpailukyky ja sitä kautta yritysten työllistämiskyky paranisi

siitä vedettäviä turvallisuuspoliittispainotteisia linjauksia siinä tullaan jatkossa käsittelemään ja siinä on entisen mallin mukaan sitten eduskunta kytkettynä mukaan niin kuin totuttua on

yksi keskeinen haaste on se että suomen talous muun muassa ulkopuolisista tekijöistä johtuen ja suomen teollisesta rakenteesta johtuen on mennyt huonompaan suuntaan kuin mitä täällä olevista puolueista yksikään ennusti vielä muutama vuosi sitten

meillä on uudistettu metsävähennysjärjestelmä jonka tarkoituksena on päästä siihen että tätä pirstoutunutta metsäomistusta saataisiin koottua suurempiin kokonaisuuksiin

mutta osinkovero kiristyy siitä keräämme osan

se on vain yksi osa elvytystä mutta meillä on myös muita tilapäisiksi kohdennettuja elvytyspaketteja jotka eivät vielä kaikessa laajuudessaan tällä hetkellä valitettavasti toimi

ministeri häkämiehen alla on tämä luonnonvarapaneeliin osallistuminen

eläkeläisten veroeron poistaminen myös eläkeläispariskunnilta on eräs ratkaisu ruokaveron alennus se kohdistuu varmuudella kaikkiin ja niin kuin ed

ne olivat synkkyyspositiivisuus akselilla ehkä puolessavälissä hieman synkempiä kuin valtaosa silloin suomessa tarjotuista talousennusteista

sehän on lainsäädännön kannalta hyvin yksiselitteistä mutta kysymyksen alkuosassa oli myös piirteitä jotka itse asiassa vielä pahentavat tätä keskustelua väitteitä virheellisiä syytöksiä

puhemies

me verotamme siis energiassa kaikkia energiamuotoja mutta siihen on tehty semmoinen skaalautuvuus eli mitä vähemmän on päästöjä kyseisellä energialla sitä pienempi se vero on

kyllä minä pidän sitä edelleenkin tärkeänä että me poliitikot hoidamme veronmaksajien rahoja yhtä hyvin kuin veronmaksajat hoitavat omia rahojaan

elvytyspaketista on helpompi puhua koska siellä on teiden nimiä ja siellä on kuntien nimiä tämänkaltaisia osoitteita mutta se on vaikutukseltaan vaikka oppositio sen tekisi huomattavan paljon pienempi kuin yritysrahoitus ja siinä me olimme ensimmäinen toinen tai kolmas euroopassa joka teki sen ja tästä on tullut valtavasti kiitosta

hyvin volatiilissä osakemarkkinassa voidaan myös jossakin määrin luulla että siellä on spekulaatio taustalla ja näin ollen me emme voi olla varmoja sen ennustusarvosta

jokainen voi katsoa kuka puhuu totta ja kuka ei puhu totta

no tämmöisiä terveisiä tällä kertaa

mutta korostan sitä että kilpailukyky tulee hyvin monista asioista kuten vaikkapa kustannuskilpailukyvystä yksikkötyökustannuksista eri verolajeista osaamisesta infrastruktuurista

ensinnäkin ettei syödä normaaliyrittäjyyden kannusteita ja sitten toiseksi jotta saisimme semmoisen ratkaisun aikaiseksi jota ei hyvin piakkoin ruveta uudestaan ihan laillisesti kiertämään

olisiko sateenkaarihallituksen aikana jo ehkä puhemies muistaa sen itse parhaiten tehty niin että me kannustamme suomessa on semmoinen linja omaksuttu ihmisiä töihin sen sijaan että olisi kannusteita olla työttömyysturvan varassa

ehkä tuohon huolien listaan minkä sanoitte voisi lisätä että itse asiassa aika moni omaishoitaja on huolissaan siitä pystyvätkö he saamaan tukipalveluja kotiin

ja sitten työmarkkinatukeen ja asumistukeen on tullut suojaosuudet jotta myös tilapäinen työ olisi taloudellisesti kannattavaa

työttömyyden kasvu on tietysti talouskriisissä niin tässäkin se kaikkein huolestuttavin kysymys ja nimenomaan vieläpä se johtaako työttömyys pitkäaikaistyöttömyyteen eli jos ihmiset syrjäytyvät pysyvästi tilapäisen talouskriisin vuoksi

tarkoitin maan tavalla esimerkiksi sitä että en minä ole koskaan aikaisemmin lukenut kuin nyt vasta joidenkin ammattiliittojen tuen suuruudesta sosialidemokraateille

aivan yhtä lailla ranskan pankit ovat ilmoittaneet pysyvänsä kreikassa pitävänsä riskinsä

mutta jos me jättäisimme päästöttömän energian kokonaan verottamatta silloin me menettäisimme ihan hirveästi verotuloja ja kun koulutkin pitää pyörittää ja opettajille pitää maksaa palkka me tarvitsemme hirveästi hoitavia käsiä muun muassa ikäihmisten tarpeisiin niin kyllä sitä veroa vain pitää jostakin periä

ei sen takia että ne arviot olisivat olleet vääriä vaan sen takia että maailma ympärillä on sulanut pidempään ja syvemmin kuin mitä silloin kukaan suomessa pystyi arvioimaan

tämä on yksi tekijä

valtiovarainministeriön kansantalousosasto on arvioinut tuloeroja ja niin kuin tietysti täällä jokainen tietää tämän hallituskauden aikana tuloerot ovat joka vuosi pienentyneet

eli me tarvitsemme todennäköisesti jonkin paikan tämmöisen laastarin mutta sitten me tarvitsemme tähän rakenteeseen muutosta